tässä on tietysti nyt hyvä asia että nämä rakentamismääräykset ovat ilmeisesti tulossa kuntoon lähiaikoina

valiokunta käsittelyn aikana teki tätä koskevia muutoksia nimenomaan siitä näkökulmasta että tasapuolisuus ja kilpailuneutraliteetti toteutuisivat ja liian tiukat ehdot tältä kiinteistönhaltijan järjestämältä jätteenkuljetukselta poistettiin joten tämä säilyy suurin piirtein samanlaisena tämä mahdollisuus kuin tämänhetkisessäkin lainsäädännössä

myöskin kansallispuistostatus mahdollistaa sen että ihmisten kulkua siellä pystytään ohjaamaan sillä tavalla että kaikkein herkimmät alueet pystytään säästämään liialta kulutukselta ja samalla voidaan myöskin yleiseen kansallispuistojen tapaan rakentaa sinne virkistystä ja retkeilyä palvelevia rakenteita

esitänkin että julkisesti tuetussa rakentamisessa pitäisi yhtenä konstina ottaa käyttöön esimerkiksi tietty prosenttivelvoite jonka verran pitäisi puusta kerrostaloja tuottaa

tätä kohtaan on paljon pelkoja täällä ed

edelleen yksi näistä valiokunnan lausumaehdotuksista kiinnittää tältä osin seurantaan huomiota että täytyy jatkossa katsoa miten jätelaki tältä osin tulee vaikuttamaan

julkisen rakentamisen puolella tarvittaisiin esimerkkihankkeita mutta tällä hetkellä puurakentaminen on niin paljon kalliimpaa kuin betonista pykääminen että tarvittaisiin tässä siemenvaiheessa erityistä korvamerkittyä puurakentamisen tukea suuriin julkisiin hankkeisiin

arvoisa puhemies

viimeiseksi vielä muutama sana tästä pakkausjätteen täydestä tuottajavastuusta joka tässä nyt tulee uutena nykyistä osittaista tuottajavastuuta korvaamaan

arvoisa puhemies

tässä on ollut epäilyksiä että tämä ei olisi kustannustehokasta ja aiheuttaisi päällekkäisiä keräysjärjestelmiä ja turhaa monimutkaisuutta mutta minä en kykene kyllä sitä niin näkemään vaan kyllä se on kaikkien alalla toimivien etu että ei päällekkäisiä järjestelmiä tule

laissa ja sen perusteluissa on kuitenkin selvät velvoitteet yhteistyön toimeenpanemiseen ja minä uskon että tämä aivan järkevällä tavalla on mahdollista toteuttaa

joka tapauksessa on tärkeätä että meillä konkreettisilla toimenpiteillä kuten kansallispuistojen perustamisilla tuetaan suomen luonnon monimuotoisuuden säilymistä

siinä mielessä oli iloinen uutinen puolestaan se kun ministeri pekkarinen täällä totesi että terästetty energiatehokkuusohjelma on jonkinlaisessa valmistelussa hänen ministeriössään

pakkausjätteen täyden tuottajavastuun yksi tärkeä ulottuvuus on se että pitkällä tähtäimellä se ohjaa pakkausten suunnittelua sillä tavalla että niiden jätehuolto on helposti toteutettavissa ja tässä mielessä tämä täysi vastuu on hyvin perusteltu

mutta toinen mitä eu tasolla tarvitaan olisi se että energiatehokkuustavoite pitäisi asettaa sitovaksi ja laittaa maakohtaiset tavoitteet sitovina jotta tähän todella saataisiin vauhtia

sipoonkorven luontohan on varsin monipuolinen poikkeuksellisen monipuolinen eteläisen suomen luontoalue jossa on metsiä kallioita pienialaisia soita ja sitten vielä kaiken kruununa siellä on näitä perinnemaisemia ja perinnetyyppistä viljelyä siellä harrastetaan

siellä on hyvin monimuotoinen ja rikas tämä luonto kaikella tavalla

söderman totesi niin tämä myös on koko pääkaupunkiseudun eteläisen suomen osalta merkittävä siinäkin mielessä että tämä on merkittävä osa pääkaupunkiseudun niin sanottua viherkehää johon kuuluu nuuksion ja tulevan sipoonkorven kansallispuiston lisäksi muun muassa vantaan alueita ja meikon luonnonsuojelualue ja porkkalan alueita sekä helsingin ja sipoon edustan saaristoa

tämä viherkehä on yksi näitä metropolialueen selkeitä vahvuuksia joista meidän tulee pitää huolta ja tämä on yksi esimerkki siitä

niin kuin ministerikin esittelypuheenvuorossaan totesi niin tässä mistä nyt aloitetaan rajaus on varsin pirstaleinen ja toisaalta myöskin pinta ala on pienempi kuin mitä luonnontieteellisillä ja muillakin perusteilla voitaisiin toivoa

ymmärrän hyvin että tämä hallituksen esitys oli tässä vaiheessa tarpeellista tehdä tällä tavoin jotta saadaan tässä ikään kuin pää auki ja saadaan kansallispuisto perustettua ja tähdätään sitten jatkossa tämän pirstaleisuuden vähentämiseen ja pinta alan kasvattamiseen

on erinomainen linjaus mielestäni se mikä tässä hallituksen esityksessäkin todetaan että vaihto omaisuutena voidaan käyttää muutakin kuin ympäristöministeriön taseessa olevaa valtion omaisuutta

tässä viitataan suoraan senaatti kiinteistöihin ja muihin valtion hallinnassa oleviin omaisuuseriin joitten avulla tätä vaihtotoimintaa voidaan harjoittaa

oma lukunsa on myös se että jatkossa toivottavasti pystytään kansallispuistoa laajentamaan liittämällä siihen myös tällä hetkellä yksityisessä omistuksessa olevia suojelunarvoisia alueita

mutta tämähän tulee tapahtumaan ilmeisesti pääsääntöisesti metso ohjelman kautta ja joka tapauksessa vapaaehtoisin toimin sillä tavalla että maanomistajien kanssa päästään tästä asiasta yhteisymmärrykseen

tämähän on nimenomaan nyt rajattu niin että ne potentiaaliset suunnitellut mahdolliset kalankasvatukseen soveltuvat alueet on rajattu kansallispuiston ulkopuolelle

arvoisa puhemies

tätä minä olen valmis kovasti pohtimaan ja haluankin pohtia onko tämä kansallispuistoajatuksen mukaista näin

jos tämä kokonaisuus näin laajana toteutuisi silloin varsinkin sipoonkorven kansallispuisto olisi moni puolisuudessaan monimuotoisuudessaan aivan omassa luokassaan suomen kansallispuistojen joukossa koska se ulottuisi rannikon merenrantaluontotyypeistä sinne sisämaan kallioisiin metsiin saakka

samassa yhteydessä kiinnitän huomiota myös siihen että vaikka näiden ekologisten yhteyksien toteuttaminen näiden rannikon natura alueiden ja tulevan kansallispuiston välillä

kansallispuistojen perustamisen ja ylläpidon perusajatus niin kuin täällä monissa puheenvuoroissa on todettu on luontoarvojen vaaliminen luonnonsuojelun edistäminen ja myös ihmisten virkistäytymismahdollisuuksien tukeminen

missä ne ovat yksissäkään ei missään esityksissäkään ole ollut kansallispuiston rajausta koskeva asia niin kaavallisin keinoin tulee varmistaa että nämä erittäin tärkeät yhteydet riittävässä laajuudessa tulevat toteutumaan

tämän lisäksi pallas ylläksen alueella on vielä oma erityinen merkityksensä kansallismaisemana ja maisemallisten arvojen puolesta

tässähän uhkana on juuri se minkä ed

nyt täällä ympäristöministeri äskeisessä puheenvuorossaan totesi että tämä esitys on tuotu sen johdosta että nykytilanne pallaksella on huono

se voi joltain kannalta ajateltuna ollakin huono mutta ei varmasti näitten luontoarvojen kannalta ja ainakaan hallituksen esitys ei tuo siihen kohtaan parannusta ehkä yrittäjän osuuteen kyllä mutta ei muuten

nähdäkseni kyllä kohtuullisen suurikin asukasmäärä on sovitettavissa yhteen kansallispuiston toteuttamisen kanssa mutta suunnittelussa tarvitaan kyllä erittäin suurta huolellisuutta ja myös sen muistamista että rakentamisalueita etelästä pääkaupunkiseudultakin kyllä löytyy mutta tällaisia koskemattomia luontoalueitapa joita sipoonkorven ympäristössä on ei niin runsaasti olekaan

kun äsken viittasin siihen mikä on kansallispuistojen perimmäinen tarkoitus ja olemus niin on itsestäänselvää että raskas rakennustoiminta tai bisneksen pyörittäminen ei kuulu kansallispuistojen perustehtäviin

lopuksi vielä tässä esitän toiveenani ja ennusteenani sen että tämä esitys joka nyt meillä on pöydässä on sipoonkorven kansallispuiston osalta vasta alkua että tässä on kaiken toivon mukaan tosiaan nähtävissä muutaman vuoden kuluttua jo sellainen tilanne että meillä on sipoonkorven kansallispuiston nimikkeen alla tätä ehdotettua eheämpi ja tuntuvasti laajempi kansallispuistokokonaisuus

tälle kansallispuistolaista tehtävälle poikkeukselle niin kuin ministeri tämän täällä esittelee tässä on minusta erittäin heikot perusteet aivan niin kuin ed

tätä perustellaan matkailulla ja aluetaloudellisillakin näkökulmilla mutta aluetalouden puolesta on täysin mahdollista rakentaa majoituskapasiteettia kansallispuiston alueen ulkopuolelle siinä määrin kuin tarvitaan

eivät nekään esitykset kovin hääppöisiä ole olleet mutta yhdessä sen asuntovaunualueen poistamisen kanssa ne olisivat tietysti sentään parempia kuin tämä nyt käsittelyssä oleva esitys

ihmetystä herättää niin kuin täällä monessa puheenvuorossa on tullut ilmi myös tämän yksityiskohtaisen natura arvion puuttuminen tässä vaiheessa

joka tapauksessa on välttämätöntä tietysti tehdä tarkka arvio ennen kuin tässä toimenpiteisiin ryhdytään

huomionarvoinen on myös täällä monen edustajan esille tuoma huoli tästä jätevesi ja siirtoviemärikysymyksestä että tämä ilmeisesti on vielä toistaiseksi ratkaisematta

no joka tapauksessa on ylipäätään erikoista ja poikkeuksellista että ylipäänsä kansallispuistossa voidaan hotellielinkeinoa harjoittaa

toivon että valiokunnassa tätä hallituksen esitystä vielä erittäin huolellisesti harkitaan nimenomaan kansallispuistoinstituution näkökulmasta ja toivon myös että palataan semmoiseen ratkaisumalliin jossa laajennuksesta luovutaan

kallikselle en malta olla hänen puheitaan kommentoimatta

tuhannet tutkijat ovat tämän ipccn takana ei se ihan tuulesta temmattua ole

en osaa sitä asiaa suoraan kommentoida mutta lämpeneminenhän ei ole pahimmissa skenaarioissa enää pelkästään kiinni hiilidioksidin lisääntymisestä vaan muun muassa siitä että jos napajäätiköt sulavat niin silloin tämä heijastusvaikutus pienenee tulee itseään vahvistava kehitystrendi koskien myös ikiroudan sulamista ja mahdollisia metaaniklatraatteja jotka purkautuvat sitten ilmakehään ja edelleen vahvistavat lämpenemistä

sen verran haluan vielä lisäksi tästä keskustelusta todeta että kyllä ilmastouhka on niin vakava että meidän tarvitsee toimenpiteitä tehdä ja ne aiheuttavat meillä käyttäytymismuutoksia

joidenkin eduista joudutaan tinkimään

tämä päästökauppaesityslento mikä minusta nyt olemmekin vastaus kuuluu turusten heinäluoma hoskonen karhu joita pertti virtanen

pentti oinonen

ennen siis edusta ja kyllä tämä päästökauppaesitys lentoliikenteen osalta on yksi esimerkki siitä

tämän keskustelun aikana on jo varsin monta seikkaa tullut mainituksi mutta koetan omalta osaltanikin joitain näkökulmia tähän tuoda

lähden tätä miettimään siltä kannalta mikä tässä muutamassa viimeisessä puheenvuorossa nousi esille mikä tämän lain kirjoitettu tavoite on

tiedetään että sekä maaseudulla että kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen kulkumuoto osuus liikennesuoritteesta on viimeiset kymmenet vuodet painunut alaspäin ja toisaalta on sitten ilmastopaineet ja muiden perusteiden aiheuttamat paineet siihen että pitäisi kääntää kehitys siihen suuntaan että lain tavoitteissa mainitut kehityssuunnat toteutuisivat

tämä laki on onnistuttu sillä tavalla joustavasti tekemään että tämän nojalla on mahdollista hyvää joukkoliikennettä kyllä toteuttaa hyvin erilaisissakin olosuhteissa

tässä on vain vakituiset teksti lakiehdotukseen liittyvissä teksteissä on näitä vaikutusarvioita siltä kannalta katsottuna miten konsultti on arvioinut sitä tuleeko tämän lain voimaantulo lisäämään joukkoliikenteen kulkumuoto osuutta

se johtaakin siihen ajatteluun että tässä ehkä vaikka tämä on pohjaltaan huolellisesti valmisteltu ja hyvä niitä elementtejä jotka nimenomaan pelaisivat siihen suuntaan että joukkoliikenteen asema vahvistuisi meidän liikennejärjestelmässämme olisi hyvä miettiä vielä lisää

tässähän on tämä palvelutason määrittelykysymys jonka varaan joukkoliikenne tulevaisuudessa aika paljon jää ja tämä palvelutason määrittelyhän on alueellisilla tai paikallisilla viranomaisilla

miten tässä on turvattu sitten valtakunnan tason yhdenvertaisuus ja positiivinen tavoitteellinen kehitys eri puolilla maata kun ilmeisesti tämä palvelutason määrittely on aika olen nainen siinä miten milläkin alueella ja seudulla joukkoliikennettä suunnitellaan

arvoisa puhemies

sitten täällä on monissa puheenvuoroissa tuotu esiin niitä ongelmia joita näissä lakiehdotukseen liittyvissä teksteissäkin on esitelty kuten nykyisen joukkoliikennejärjestelmän suunnittelun repaleisuus tai pirstaleisuus

olisiko mahdollista lakiehdotukseen laatia sellaisia ulottuvuuksia jotka kannustaisivat siihen suuntaan että tällaisesta repaleisesta suunnittelujärjestelmästä päästäisiin jotenkin koordinoidumpaan järjestelmään

talouspolitiikan koordinaation tehostamiseen liittyvät ehdotukset ja niiden käsittely kaikkineen on melko mittava harjoitus ihan euroopankin mitassa

myös tiedottamisen asia on ollut täällä joukkoliikenteen palveluista tiedottaminen on ollut täällä paljon esillä että se on yksi asia jossa olisi paljon tekemistä

tämän suoranainen historia tietysti liittyy kreikkaan ja sen vaikeuksiin mutta todelliset juuret ovat paljon pitemmällä ja syvemmällä ja ulottuvat vähintäänkin usan asuntomarkkinoiden kupliin saakka ja myöskin sekä valtioiden että kotitalouksien että lähes kaikkien yhteiskunnallisten tahojen merkittävään velkaantumiseen joka on tuonut epävakautta kaikenlaiseen taloudelliseen toimintaan

tietysti joukkoliikenteen menestys olennaisesti näin harvaanasutussa maassa riippuu rahoituksesta

niin kuin valtionvarainministeri katainen täällä totesi kriisin syynä on holtittomuus ja holtittomuus täytyy saada kuriin

täällä monet edustajat ovat kantaneet huolta nimenomaan maaseudun joukkoliikenneyhteyksistä ja niihin myönnettävistä tuista mutta kyllä täytyy sanoa että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen subventioaste on erittäin korkea ja siinä mielessä tämän nykyisen hallituksen avaus että suurten kaupunkien joukkoliikennetukea ollaan nostamassa on tervetullut mutta riittämätön

lähinnä tämä ehkä voidaan jakaa kahden sortin holtittomuuteen eli valtioiden vastuuttomaan taloudenpitoon ja myöskin pankkisektorin finanssisektorin aika vapaamieliseen ja ahneeseen luotonantoon

arvoisa puhemies

kuten ministeri esittelypuheenvuorossaan totesi toimintaympäristö tällä jäte ja oikeastaan materiaalitalousalalla on viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana aika voimakkaasti muuttunut

näissä puheenvuoroissa ei ole mainittu ainakaan ymmärtääkseni sitä kaikkein tehokkainta kaupunkialueiden joukkoliikenteen laariin satavaa toimenpidettä joka tulisi mahdollisimman pikaisesti ottaa käyttöön

tätä hallituksen esitystä tuleekin arvioida siltä kannalta onko tämä toimintaympäristön muutos tässä esityksessä riittävällä tavalla kyetty hahmottamaan ja muodostaako tämä sääntelypohja jota tässä esitetään kestävää tulevaisuuteen tähtäävää pohjaa tähän materiaali ja jätetalouden puolelle

eli kasvu ja vakaussopimuksessahan on aikanaan jo säädetty suosituksista siitä miten paljon kansantaloudet voivat tai julkinen sektori voi velkaantua ja minkälaisia ovat suurimmat sallitut budjettialijäämät

ne ovat tässäkin kohtaa hyvät eli selkeytetään järjestelmää ja pyritään ohjaamaan jätteitä sillä tavalla että ne noudattaisivat jätehierarkiaa tai ensisijaisuusjärjestystä niin kuin nykyään on tapana puhua

nyt nämä ehdotukset joita nyt lähinnä komission ja rehnin johtaman työn puolelta on tullut kyllä pyrkivät näihin ongelmiin tuomaan helpotusta ja parempaa kontrollia

mutta tässä kuitenkin on syytä esittää se kysymys ovatko tämän jätelakikokonaisuuden muodostamat kannusteet riittävät ja oikean suuntaiset sillä tavalla että jäteasian eri portailla kannusteet toimivat oikeaan ja toivottavaan suuntaan

tämä tarkoittaa muun muassa budjettien kehikkomenettelyä sillä tavalla että komissio pystyy seuraamaan valtioiden budjetin muodostumista ja suorittamaan tarpeen vaatiessa varoituksia jotta asia saadaan kohdilleen

sinänsä meillä on onnellinen tilanne valtakunnassa että kansalaiset noin pääsääntöisesti ovat aika motivoituneita jätteiden lajittelun ja kierrättämisen edistämiseen

nyt jo yksi kysymys joka tässä on herännyt on se onko tässä konstruktiossa joka tässä esitetään sellaisia elementtejä jotka tarpeettoman laajassa määrin johtaisivat sekajätteen ohjautumiseen massapolton puolelle eli että se hierarkia ei siellä alafragmenttien osalta toimisikaan ihan niin hyvin kuin on ajateltu

sitten tästä velka ja alijäämämäärän ylittymisestä on kaavailtu näitä taloudellisia sanktioita pakkotalletusta ja sakkomaksua

lisäksi on vielä se että jos sanktio sitten langetettaisiin se langetettaisiin jo valmiiksi velkaiselle ja alijäämäiselle maalle jonka taloudellista tilannetta sanktio edelleen pahentaisi

on sinänsä hyvä asia

tämä ei siinä mielessä tunnu kyllä kovin toimivalta järjestelyltä ja hakisinkin mieluummin sitä pelotevaikutusta tuolta markkinapuolelta eli kun velkaantuneen valtion koron hinnat nousevat kovasti se merkitsee paljon huomattavampaa uhkaa ja ehkä saattaa valtiot paremmin rooteliin ja ruotuun tässä asiassa

karjula täällä paheksuitetään jo kymmenen

nyt paheksui äänioikeuden menettämisajatusta sanktion muodossa ja olen kyllä hänen kanssaan pitkälti samaa mieltä että kyllä tässä mennään jo todellakin perimmäisten kysymysten äärelle jos huonosti käyttäytyvältä valtiota äänioikeus viedään ja se ei oikein tähän demokraattiseen ajatteluun istu

sitten tämä pankkisektorin puoli

nyt ovat olleet esillä nämä pankkien vakausmaksut sitten transaktioverot erilaiset pankkiverot vakavaraisuussäädökset valvonnan tehostaminen

tässä ehkä nämä perusasiat ovat suomella olleet hyvin eteenpäin vietävänä mutta lähinnä tämän transaktioveron ja pankkiveron suhteen meillä on oltu vähän turhankin passiivisia

nämä ovat sellaisia konsteja joita kannattaisi tarkkaan tutkia ja ottaa huomioon myöskin se että näillä saadaan aika huomattavia verokertymiä kokoon ja ennen kaikkea nämä tällaiset instrumentit ovat omiaan hillitsemään finanssisektorin ylikuumenemista

sitten vielä lopuksi totean tästä tämän iltapäivän keskustelusta että täällä on salissa vallinnut aika suuri yksimielisyys siitä että tämä uutena esille tullut valtioiden velkajärjestelyn tai velkasaneerauksen mahdollisuus olisi hyvä vaihtoehto ja se olisi syytä tutkia juuri sillä perusteella että tämän menettelyn kautta myöskin luotottajat saataisiin vastaamaan mahdollisista tappioista ei pelkät veronmaksajat

toden puhuen on kuitenkin sanottava että minulle on ainakin muodostunut semmoinen käsitys että tämä ajatus ei kyllä suinkaan ole tullut suomen hallituksen aloitteesta pöydälle

kyllä tämä tämmöinen etsivän nuorisotyön näin laajamittainen tarve kuin näyttää nyt olevan kyllä kertoo siitä että meidän verkkomme vuotaa turvaverkkomme vuotaa

pitäisi myös pohtia sitä millä tällaisia vuotoja pystyttäisiin tilkitsemään ja ehkäisemään jo ennalta se nuoren putoaminen ja häviäminen sillä tavalla että hänet tarvitsee uudestaan etsiä

arvoisa puhemies

se kohentaa osaltaan tätä huonoa tilannetta joka on ollut

sitten se seuranta ja kontakti näihin nuoriin tavallaan lössähtää siinä kohtaa sitten kun oppivelvollisuus päättyy

tässä pitäisi varmasti sosiaalityön opinto ohjauksen nuorisotyön piirissä miettiä niitä menettelyjä millä voitaisiin tähän seurantaan paremmin keskittyä

arvoisa puhemies

tässä on oikeastaan se näkökohta johon haluan kiinnittää huomiota

onhan niin kuin täällä jossain puheenvuorossa tuli esille usein nämä syrjäytymisuhan alla olevat nuoret helppo löytää ainakin peruskouluaikana ja jopa aikaisemminkin

nyt kun nämä meidän ydinvoimayhtiömme ovat omistukseltaan ja rakenteeltaan järjestetty sillä tavalla että erityisesti tvo ja fennovoima jatkossa jos mylly joskus pystyyn nousee pyörittävät pelkkää ydinvoimasähkön tuotantoa

eli se riskiryhmä tavallaan on kyllä helposti viranhaltijoitten tunnistettavissa

kaikista turvajärjestelmistä huolimatta onnettomuus on mahdollinen ja ydinvoima synnyttää jätettä joka säilyy vaarallisena paljon pitempään kuin ihmisjärki kykenee käsittämään

pitäisi vaan saada esimerkiksi nuorisotyön tai erityisnuorisotyön piirissä luotua se kontakti näihin nuoriin siinä vaiheessa kun he eivät vielä ole hävinneet järjestelmän piiristä että olisi paljon helpompi puuttua ja tuoda sitä apua jos olisi henkilökohtainen tuntemus jo olemassa aiemmin

tämäniltaisen keskustelun perusteella viesti eduskunnalta on hyvinkin selkeä

sitten siinä mielessä kun tämä rajoittamattoman vastuun realisoituminen on enemmän kuin kyseenalaista jolloin jos tällainen onnettomuus tapahtuu niin tämän ydinvoimayhtiön omaisuudesta ikään kuin häviää taivaan tuuliin valtaosa eli sitä omaisuutta ei voida käyttää katteena siinä

hallituksen neuvottelijoilla on nyt vahva selkänoja lähtiessään ilmastoneuvotteluihin joissa ratkaistaan olennaisella tavalla maailman ja suomen tulevaisuuden suunta

sitten lopuksi vielä totean että kolmantena ulottuvuutena tässä lakiehdotuksessa on tämä tietojen vaihdon parantaminen